nyt on toisin

monet leikkaukset tekevät kipeää

tasavallan presidentin aseman osalta näen kyllä itse että nykyinen tilanne on loppujen lopuksi ihan kohtuullinen

kilpailukykysopimus tulevine verokevennyksineen parantaa tilannetta

teidän on syytä kyllä nyt käydä ihan alkeista lähtien tämä politiikkanne uusiksi

esimerkiksi koulutusjärjestelmämme ei romahda leikkausten takia vaikka oppositio tällä pelottelee

kun meillä on suoralla kansanvaalilla valittu presidentti niin on aika onnetonta voi sanoa että perin onnetonta jos hänellä ei ole muuta valtaa kuin jakaa arvonimiä kunniamerkkejä ja leikata nauhoja

tasavallan presidentille sopii ulkopoliittista vallankäyttöä ja se vakauttaa yhteiskuntaa poliittisista ailahteluista

nyt on yritysten vuoro

arvoisa puhemies

hyvätuloisten solidaarisuusvero ja pääomavero kiristyvät

kasvu löytyy ensi sijassa uudistuksista ja työstä sekä viennistä jonka osalta mietinnössä korostetaan erityisesti markkinoinnin tehostamisen tärkeyttä

veropolitiikassa tapahtuu uskomattoman suuri oikeudenmukaisuusloikka sosialidemokraattien siirryttyä oppositioon ja perussuomalaisten astuttua vastuuseen

valtiovarainvaliokunta kertaa kehysmietinnössään viime syksyn vastaavan mietinnön lausumat

lausumissa edellytetään lisäksi muun muassa koulutuksen ja tutkimuksen korkean tason turvaamista talouden sopeuttamispäätösten kokonaisarvioinnin kehittämistä ja turvapaikanhakijoiden kustannusten nousuun reagoimista

perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä hallitusohjelman mukaista veropohjan tiivistämistä sekä epäisänmaallisen jopa aggressiivisen verosuunnittelun ja veropakoilun kiristämistä

silloin saatiin tietyt ehdot joilla näitä voidaan jatkaa

arvoisa puhemies

rahapelien osalta todettiin että lakisääteisiä tehtäviä ei näitten pelien tuotolla saa rahoittaa ja toisaalta taloudellista voittoa niitten avulla ei saa kenellekään yksityiselle järjestää

kaikille kaikkea hyvää kuten oppositiolle sopii

keski suomessa tuli yksi laajakaistatarjous rakentamistarjous

arvoisa puhemies

se oli aivan kohtuuton

turvapaikanhakijoiden määrän hillitsemiseksi on ensisijaista se että taitava ulkoministerimme antaa vahvan panoksen rauhan rakentamiseksi kriisialueille

se oli yli kaksinkertainen osuus kunnalle siitä mikä oli kustannusarvio

silloin todettiin ja päätettiin myös niin että sosiaali ja terveyspuoli ja muut kolmannen sektorin yleishyödylliset toiminnot voivat säilyä rahoituksen piirissä ja näin on tapahtunut

sen lisäksi yhtiö vaatii kunnilta takauksen vielä suuremmasta osuudesta kuin mitä on tämä kunnan maksuosuus

humanitaarista apua on annettava lähellä miljoonien ihmisten pakolaisleirejä

onneksi meillä on hallitus joka ei pelkää eikä selittele vaan tekee päätöksiä joilla suomi nousee

tämä on todella kohtuuton ja kun viime maanantaina maakuntavaltuustossa tästä keskusteltiin niin todettiin erityisesti keskustalaiset maakuntavaltuutetut olivat huolissaan kanssani siitä että tällä menettelyllä kunnat ajautuvat täysin mahdottomaan tilanteeseen

me teemme päätöksiä

rajojamme on valvottava

mitään kirjallista lausuntoa unionin neuvottelijat eivät tästä antaneet mutta antoivat suullisen lupauksen että komissio ei lähde taistelemaan suomen monopoleja vastaan

ihmissalakuljetus ja siihen liittyvä muu rikollinen toiminta jolla on myös yhteys terrorismin rahoitukseen on katkaistava

näin on käynytkin joku hyökkäys on tullut vuosien mittaan mutta komissio on puoltanut tätä järjestelmää joka meillä on

mikä on se ratkaisu minkä valtioneuvosto nyt tekee tässä että koko maa saadaan näiden järjestelmien piiriin ilman että kunnat joutuvat näin kohtuuttomiin kustannuksiin ja sitten vielä kuntalaisille tulee tämä kohtuuton osuus kun taajamissa se tulee markkinaehtoisesti ilmaiseksi niin kunnalle kuin käyttäjällekin

arvoisa puhemies

mutta koko ajan on tämä riski olemassa mihin ed

odotamme suurella mielenkiinnolla opposition ja aika on toinen

ahdekin viittasi että voi tulla yksityisiä toimijoita tai jäsenvaltioita tai muita tahoja jotka lähtevät iskemään tähän järjestelmään ja se on iso ja vakava kysymys ja siihen on todella paneuduttava

viime aikoina säätiöt muun muassa riihi säätiö nuorisosäätiö urheiluopistosäätiö jotkut muut suomen ja ruotsinkieliset säätiöt ovat olleet vahvasti esillä julkisuudessa ja on ilmennyt että säätiölaki on vanhentunut ja se ei ole sillä tavalla läpinäkyvä ja selkeä että säätiöistä saataisiin oikea ja riittävä kuva ja niiden toiminnan avoimuudesta ja myöskin ihan rehellisyydestä voitaisiin olla varmoja

ehkä tämä yhdistämismalli näiden kolmen toimijan malli on yksi sellainen mikä kannattaa katsoa jos sillä pystytään turvaamaan tämä toiminta

nyt on suuri vaara että käy niin kuin postitoiminnassa että kermankuorijat tulevat vievät voitot ulkomaille ja meiltä vain rahat siirtyvät tämmöisiin tarkoituksiin

se on estettävä

en tiedä onko sitten esimerkiksi verotuksella mahdollista vaikuttaa jos tähän tilanteeseen jouduttaisiin mutta unionissa on tapahtunut voimakasta kehitystä ja se on ollut näiltä osin huonompaan suuntaan tällaisten meidän toimintojen puolustamisen näkökulmasta

onko arvoisa ministeri teillä missä vaiheessa valmistelu säätiölain uudistamiseksi nykyajan tarpeita vastaavaksi

kun lipposen hallitus vasemmiston kokoomuksen rkpn ja vihreitten tuella oli ajamassa tätä nykyistä taitettua eli leikattua indeksiä voimaan te siis teitte tällaisen esityksen ja äänestitte sen puolesta

jos olette mitä aiotte tehdä asian hyväksi nyt kun olette eläkeasioista vastaavana ministerinä

edellinen hallitus polkaisi eräänä yön hetkenä paras hankkeen liikkeelle aika yllättäin ja pyytämättä

tänä päivänä on paikallaan tietysti vähän tarkastella sitä mihin paras hankkeella on päästy ja ennen kaikkea mitä tästä eteenpäin

herra puhemies

muistaakseni eduskunta edellytti hallitukselta selontekoa paras hankkeen tilanteesta ja se saattaisi olla näihin aikoihin kun se olisi pitänyt saada ja hieman tässä nyt ihmettelen sitä miksi kuntajakolain esityksen rinnalla taikka sen yhteydessä tai jopa sitä ennen ei ole meillä tätä selontekoa joka antaisi laajemman perspektiivin tähän kuntien tilanteeseen

viime talvena hallitus esitti eduskunnalle ja eduskunta hyväksyi finnveralle sekä takuu että tukielementit ja valtuudet

herra puhemies

nyt kuitenkin on ilmennyt että suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset eivät pärjää erityisesti venäjän markkinoilla ja kilpailijoina ovat siellä saksalaiset

säätiöt harjoittavat monenlaista toimintaa ja myös verotuskysymykset ovat siinä esillä

ja tietysti sitten tämä kytkentä vaalirahoitukseen on hyvin herkkä asia

mutta ehkäpä ministeri kertoo milloin saadaan tuota tarkempaa tietoa koko hankkeesta ja sen jatkosuunnitelmista muiltakin osin kuin vain kuntajakolain osalta

onko varmuutta siitä että säätiöitä ei sitten käytetä enää kiertotienä niin verotuksen osalta kuin myöskään esimerkiksi vaalirahoitukseen ja tämän tapaiseen epäselvään toimintaan jota on ilmennyt tällä hetkellä

herra puhemies

hallitus on pannut suomi brändin kirkastamisporukan pystyyn ja nyt kun ovat tulleet esille nämä patrian sotkut ja rikosepäilyt ja sitten tämä destia josta nyt väitettiin että se on jo vuosi sitten ollut tiedossa että siellä on tällaista mitä nyt on tapahtumassa niin kysyn

ministeri pekkarinen ovatko finnveran valtuudet sillä on varmasti määrällisiä valtuuksia laadulliset valtuudet eli nämä ehdot nyt sillä tasolla että suomalaiset yritykset voivat pärjätä noilla markkinoilla jotka venäjällä meillä olisivat lähellä jotka saksalaiset nyt vievät kun saksan valtio tukee runsaammin saksalaisia yrityksiä kuin suomi finnveran kautta

paras hankkeen seurauksena toki jo ennen sitäkin mutta edelleenkin ja tästä eteenpäin meillä on voi karkeasti sanoa neljän tyyppisiä kuntia

arvoisa puhemies

sanoi miten hallituksen tavoitteena on aktivoida ne miljardit joista edustaja filatov sanoi että ne ovat nyt passiivisessa käytössä

meillä on isoja ja vahvoja kuntia pieniä ja vahvoja vauraita kuntia isoja ja köyhiä kuntia sekä pieniä ja köyhiä kuntia

juuri näin pitää tehdä

eikö olisi juuri suomen maineen kannalta äärettömän tärkeää että nämä epäselvyydet poliisitutkintaan pantaisiin välittömästi eikä annettaisi tätä korruptiomielikuvaa josta suomi on ollut puhdas nyt syntyä

kiitos siitä selkeydestä mutta suuri pettymys se oli niille aika pientä ansioeläkettä saaville joiden eläke koko ajan jää jälkeen tämän indeksijärjestelmän takia

nämä isot ja vauraat ovat niitä ihannekuntia ilmeisesti vaikka niissäkin on tavattoman paljon ongelmia tänä päivänä taloudellisista ja muista syistä

te olitte silloin hienolla linjalla eläkeläisten puolella

monissa pienissä kunnissa joissa talous on hyvin hoidettu ja joilla on edellytykset jatkaa toimintaansa ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä palveluihin ja siihen vaikuttamismahdollisuuteen mikä pienehkössä yksikössä on olemassa

jopa vuoden ajan on menty eteenpäin ennen kuin on lähdetty toimenpiteisiin eikä ole tainnut vielä valtionyhtiöministeri edes nytkään tarttua tähän destia asiaan sillä tavalla kuin pitäisi

nyt odottaisin että sitten jokin muu toimenpide tulisi korvaamaan näitten pienehköä ansioeläkettä saavien asemaa jotka ovat aika ahtaalla monet tehneet pitkän ansiokkaan elämäntyön matalapalkka aloilla ja nyt ovat leikkauksen kohteena eläkeindeksin takia

eli millä matematiikalla tämän vuoden määrärahat on mitoitettu kun ne ovat jo tässä puolen vuoden vaiheilla loppuneet

kyllä sosialidemokraattien vaalilupauksissa oli paljon sellaista mitä te ette ole vaihtoehtobudjettiinne enää pystyneet sisällyttämään ja se merkitsee sitä että te olette velkaannuttamisen tiellä vaihtoehtonne kautta

sitten nämä isot ja köyhät kunnat ovat todella ongelmallisia ja tietysti myös pienet ja köyhät kunnat mutta niitä voidaan ikään kuin heitellä helpommin määräillä kiristämällä ja ajamalla taloudellisesti niin ahtaalle että niiden on jotakin pakko tehdä ja nyt monet kymmenet tällaiset kunnat ovat hakeutuneet isomman kunnan kylkeen ja jääneet sinne sitten näivettymään alueeltaan

mitä tulee tähän polttoainehuoltovarmuuteen ja polttoainekysymykseen niin mielestäni fossiilisen polttoaineen eli öljyn eli bensan verotuksen pitäminen hieman korkeammalla tasolla ja kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden suosiminen on juuri oikeaa talouspolitiikkaa oikeaa ympäristöpolitiikkaa

en syytä tästä hallitusta vaan ennen kaikkea tätä talouden tilannetta ja kehityksen yleistä kulkua

maaseutu autioituu kovalla vauhdilla eikä sille näköjään hallituskaan mitään saa tehtyä haluaako se on sitten kysymys jota en lähde pohtimaan

sama oli autoveron alentamisen perustana

nyt meille on tullut kymmeniätuhansia uusia vähäpäästöisiä ympäristöystävällisiä ja turvallisia autoja sen ansiosta että hallitus päätti alentaa autoveroa ja se on vieläpä tuottanut enemmän kuin vanha malli vanha korkeampi autovero olisi tuottanut

suomessa todennäköisesti kun ollaan hyvin nöyriä eu säädösten edessä noudatetaan niitä tarkoin mutta saksa pitäisi viedä eu komission tutkittavaksi

mutta kun täällä nyt puhutaan tässä lakiesityksessä kuntien elinvoimaisuudesta niin kyllä kysymys herää millä nämä isot köyhät kunnat saadaan elinvoimaisiksi

kaikki haluamme elää sivistysvaltiossa ja siksi on tarpeen että sekä ihmisiä että myös eläimiä hoidetaan hyvin ja tämän järjestelmän pitää perustua lainsäädäntöön jonka tulee olla kunnossa ja tässä on meillä esitys joka johtaa siihen suuntaan että tilanne paranee eläinsuojelun osalta valvonnan osalta ja muutoin

onko hallitus aikonut tällaista että selvitettäisiin tukeeko saksa julkisin varoin vastoin eu säädöksiä yksityisiä yrityksiä

valitettavasti sitä keinoa ei täältä löydy eikä mistään muualtakaan eikä kahden kolmen neljän eikä edes kymmenen ison köyhän kunnan yhdistäminen valtavan laajaksi kuntayksiköksi tee siitä elinvoimaista

mitä sitten tulee vaalilupauksiin muutoin niin kyllä se on tietysti tosiasia että te viime kaudella petitte vaalilupauksenne monessa kohtaa kun olitte kokoomuksen kanssa hallituksessa

se on todella tärkeää ja voin yhtyä lämpimästi kaikkiin niihin näkökulmiin joita täällä on esitetty tämän esityksen puolesta

yksi keskusta kehittyy ja muut näivettyvät tämä on se kylmä tosiasia ja ihmisten eriarvoisuus kasvaa entistä enemmän

kyllä suomen hallituksen pitäisi nyt käydä läpi nämä finnveran valtuudet ja katsoa että suomalaiset työntekijät ja yritykset selviäisivät näissä kilpailuissa

meillä ei ole järjestettyä asianmukaista koko maan kattavaa toimivaa eläinsuojeluvalvontaa tänä päivänä

mielestäni se pitäisi järjestää vähän samalla tavalla kuin työsuojeluvalvonta taikka terveystarkastajatoiminta tuolla kentällä eli että olisi päätoimiset valvojat tässä työssä tietyillä alueilla vastuualueilla ja näin se olisi hallinnassa koko järjestelmän kannalta

siinä että eläinlääkärit muun työnsä ohessa valvovat eläinsuojelukysymyksiä tulee eturistiriitoja

hyvä esimerkki on keski suomessa joutsan seutukunta joka on sijainniltaan erinomainen mutta on tällainen pienehkö seutukunta jossa kehityksen suunta on erittäin negatiivinen väestön ikärakenne on vinoutunut ja vinoutumassa yhä voimakkaammin valtion palvelut ovat hävinneet ja niin edelleen

asiakas valvoo päämiestään ja on esimerkiksi taloudellisestikin jossain tilanteessa riippuvainen tästä tilasta ja se ei ole hyvä

herra puhemies

voisi olla erityiset koulutetut eläinsuojeluvalvojat joilla olisi todellakin riittävät alueet ja näin se tapahtuisi hyvin säännellysti ja se voisi ja sen tulisi tapahtua valtion kustannuksella

näille tarvitaan todella voimakkaita otteita ja niitä hallitus ei ole kyllä osoittanut talouden puolelta eikä toiminnallisestikaan vaan on vetänyt palveluja alaspäin enemmän kuin olisi ollut kohtuullista

valtion keskushallinnon uudistaminen on todella tärkeää mutta en näe kyllä sitä mallia että ympäristöministeriö ja sen hallinnonala alistettaisiin elinkeinopolitiikalle perusteltuna tässä tilanteessa enkä tulevaisuudessakaan

toivoisin että valiokunta ottaisi vielä asiaa käsiteltäessä esille tällaisen järjestelmän ja veisi asiaa siihen suuntaan että tällainen saataisiin aikaan

tämä hallituksen esitys ympäristötöiden osalta oli surullinen kun ympäristötöiden lukua oli leikattu varsin merkittävästi

sikäli kuin ehdin tätä tarkastella niin teknisesti ja menettelytapojen osalta on paljon sellaista mikä on ihan tarpeen ja sopivaa ja hyvä toteuttaa

vesihuoltotyöt ja jätevesiasetus ovat sellaisia ajankohtaisia asioita joihin pitää löytyä tehokkuutta ja uutta ajattelua

ensin ovat nämä äsken muittenkin esille nostamat yhdistymisavustukset jotka nyt tästä eteenpäin pienenevät määrällisesti

siihen pitää löytyä paljon järkevämpi ratkaisu kuin mikä nyt on tarjolla

ja kun talous on tämän laman ja muun alueellisen kehityksen kannalta näin tavattoman hankala kunnissa niin ilmeistä on että euro tulee olemaan ankara konsultti ja ajamaan kuntia yhteen ilman yhdistymisavustuksia ja silloin tuo maaseutuväestö erityisesti joutuu entistä kurjempaan asemaan

eli tämä on huolestuttava kehitys ja kyllä ministeriltä odotan hieman arviointia siitä miten yhdistymisavustusten jatkossa arvellaan käyvän annetaanko euron ja markkinavoimien kylmän rauhallisesti jakaa ihmiset entistä syvemmälle

ensin totean että on erittäin hyvä että hätäkeskusuudistuksesta päästään äänestämään vielä tässä yhteydessä

mitä sitten tulee tähän fingrid asiaan niin mielestäni on erittäin hyvä että fingrid tulee valtion omistukseen merkittävästi

mutta isoimmaksi kysymykseksi tässä tulee ehkä tämän kauppahintaepäselvyyden lisäksi se mikä on tuleva siirtohinnoittelu

hieman nyt tässä yhteydessä peräänkuuluttaisin näissä ratkaisuissa ja lainsäädännön kehittämisessä tällaista perusoikeusmyönteisyyttä

on aivan selvää että kun kuntaliitoksia tehdään niin yhtään siivoojaa yhtään vanhainkodinhoitajaa yhtään opettajaa tai muuta tällaista suorittavaa henkilöä ei voida vähentää koska eihän se väki siitä muutu liitoksen myötä